jälleen kerran tulee ilmi se että eu tekee aivan liian yksityiskohtaista lainsäädäntöä jonka soveltaminen erilaisiin olosuhteisiin on täysin mahdotonta

kunnallinen jäteosakeyhtiö on tällöin omistajiaan suurempi

esitänkin jälleen kerran toivomuksen että hallitus ajaisi linjaa jossa eun direktiivit muutettaisiin suuripiirteisiksi puitelaeiksi joita voitaisiin soveltaa paremmin erilaisiin olosuhteisiin

laki lisää kuntien vastuita ja tehtäviä ja näin siitä seuraa myös lisää kustannuksia jotka kansalaiset maksavat

kunnat eivät olleet säästäneet puskurirahastoja taantumaa varten

lakiesitys siirtää valtaa jäteasioissa valtuustoilta ylikunnallisille jätelautakunnille joita ei valita vaaleissa

on teoreettisesti hienoa muttei käytännössä kovinkaan tarkoituksenmukaista avata rautateiden henkilöstöliikenteen kilpailua

tämä hämärtää jätteitä koskevan päätöksenteon läpinäkyvyyttä

laki antaa kunnille vahvan oikeuden kotitalouksien seurakuntien terveydenhuollon ja oppilaitosten jätteisiin

arvoisa herra puhemies

suomessa ei ole kaluston jälkimarkkinointia koska rataverkon ainoa operaattori vr hyödyntää itse kalustoaan pitoajan loppuun

tämän pitäisi herättää kuntapäättäjät

herätystä vain ei ole oikein tapahtunut

näin merkittävä jätteiden siirto kuntien vastuulle ei ole oikein

yksi syy kuntatalouden huonoihin tulevaisuudennäkymiin on että hyvinvointipalvelujen kysyntä nousee kansalaisten tulotasoa nopeammin

kasvun kestävyydestä ei ole varmuutta

työttömyys lisääntyy edelleen

arvoisa puhemies

kun kuntien tuottavuus ei ole lainkaan kehittynyt talous on hoidettu huonosti ja eduskunta säätää lisävelvoitteita on kuntien tulevaisuus lohduton

suomeen ei voi ostaa käytettyä veturi ja vaunukalustoa ilman että tehdään mittavia investointeja kaluston räätälöintiin

kuntien yksinoikeus jätteisiin tulee estämään edellä kuvatun uudenlaisen jätehuollon kehittämistä jossa keskiönä ovat jätteiden kierrättäminen ja uudelleenhyödyntäminen

rönni esitteli tämän asian hyvin selkeästi ja itseltänikin voi sanoa vaikka ei niitä niin hirveän paljon varmaan ole mutta useampi seitsemänkymppinen on kysynyt tätä asiaa milloin se tulee

pojat menestyvät huonommin jolloin heistä aina harvempi pääsee jatkokoulutukseen ja naisten osuuden kasvu heikentää poikien koulumenestystä edelleen

kuntataloutta rasittavat eniten massiiviset henkilöstömenot

julkinen talous velkaantuu miljardeilla euroilla

jos nykyinen trendi jatkuu valtionvelka nousee kahteen tuotteen kolme

eriarvoisuuden syy piilee kuitenkin syvemmällä

jätehuolto on yhä enenevässä määrin osa elinkeinoelämän materiaalitaloutta

vapailta työmarkkinoilta ei ole saatavilla ammattitaitoista henkilökuntaa

aivotutkimus kertoo vakuuttavalla tavalla kuinka tytöt kehittyvät ennen poikia ja kuinka tytöt saavuttavat tietyt aivojen toimintavalmiudet ennen poikia

kun vielä kuntatyöntekijöiden palkankorotukset ovat olleet yksityistä sektoria selvästi suurempia ja tuottavuus huonompaa turvaudutaan kunnissa ennen pitkää henkilöstön pysyviin irtisanomisiin

jätehuoltoa pitäisi kehittää lisäämällä valinnan vapauksia ja toimintavaihtoehtoja markkinaehtoisen pohjalta

tämän lisäksi muut sidosryhmät eli viranomaiset ja radanpitoyritykset työllistävät alan ammattilaisia

kehitysero vaihtelee yhdestä kolmeen vuoteen

aivotutkimus antaa meille uutta tietoa ymmärtää tyttöjen ja poikien erilaista oppivalmiutta erilaista toiminnallisuutta sekä kypsyysastetta ja oman itsensä säätelyä

markkinaehtoisen mallin lähtökohtana on tuottajien kaupan laitosten kotitalouksien ja jätealan yrittäjien mahdollisimman laaja oikeus päättää itse tavasta jolla jätteet kerätään ja hyödynnetään jätehuollon ensisijaisuusjärjestykseen perustuen

arvoisa puhemies

suurin menopaine aiheutuu huoltosuhteen muutoksesta

missä sitten saattaisi syntyä potentiaalisia yksityisiä rautatieyrityksiä

toinen asia joka vaikuttaa poikien huonompaan menestykseen perusopetuksessa ja vielä lukiossa on juuri poikien toiminnallisuus

se voi hetkellisesti kohentaa tämä pam sopimus tässä kyllä mutta kyllä minä väitän että se on pitkän päälle huono sopimus

ehkä yksittäisiä yrityksiä voisi syntyä metsäteollisuuden tai kaivosteollisuuden piirissä mutta sekin koskisi pääasiassa tavarankuljetusta

perusopetus ei palkitse eikä motivoi toimintasuuntautuneita poikia

kunta ja palvelurakenteen uudistuksella yritetään vastata edellä mainittuihin valtaviin toiminta ja talousongelmiin mutta kuntarakenne ei ole merkittävästi muuttunut

jäämmekin odottamaan kilpailun syntymistä rautateillä

opetusmenetelmät ovat sellaisia etteivät ne kannusta luovuuteen kokeiluun toimintaan tai riskinottoon

julkinen talous ei kestä lainkaan taantumaa lamasta puhumattakaan

arvoisa rouva puhemies

yksi heikko mahdollisuus on ulkomaisissa rautatieliikenteen suuryksiköissä joilla saattaisi olla potentiaalia räätälöidä kalusto sekä rekrytoida ulkomailta osaavaa henkilöstöä

olen pitänyt selviönä sitä että jätettä tuottavat kotitaloudet sairaalat oppilaitokset ynnä muuta

julkisen sektorin osuus kansantaloudessa on liian suuri

kysymys on siis sekä poikien oppimiskyvystä että poikien erilaisesta tavasta oppia

se tarkoittaa että seuraavien vuosikymmenten budjettien valmisteluissa harjoitetaan tiukkaa menokuria sekä parannetaan valtion ja kuntien toiminnan vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta

tässä lakialoitteessa esitetään sdpn oma versio windfall verosta

yritykset omistavat jätteen vaikka omistusoikeus halutaankin nyt siirtää kunnille

poikien huonompi koulumenestys johtaa kuitenkin herkästi jopa työttömyyteen syrjäytymiseen ja vastaaviin sosiaalisiin ongelmiin joten mistään pikkujutusta ei ole kyse

mielestäni tässä ryhmäaloitteessa ei ole mietitty niitä kustannuksia joita voimalaitokselle ja erityisesti ydinvoimalaitokselle aiheutuu kunnan ja valtion kiinteistöverosta

tuottajilla pitää olla oikeus kehittää jätehuoltoa niin että mahdollisimman suuri osa jätteestä saadaan kierrätettyä ja hyödynnettyä

arvoisa herra puhemies

mielestäni nyt tarvitaan radikaaleja ratkaisuja kuntien aseman parantamiseksi

ensinnäkin hallituksen pitää sitoutua siihen ettei eduskunnan käsittelyyn tule lakia jossa säädetään lisävelvoitteita kunnille

pojat tarvitsevat miehiä roolimalleiksi eivätkä samaistu naisopettajiin

olennaista tässä kysymyksessä on se että sähkön hinta määräytyy pörssissä eikä hinnassa oteta huomioon sitä miten sähkö on tuotettu

toiseksi hallituksen pitää tuottaa eduskuntaan lakiesityksiä joilla puretaan kuntia velvoittavaa lainsäädäntöä

sukupuolijakautumaa voi parantaa sukupuolikiintiöillä

windfall vero ei alenna sähkön hintaa eikä poista sähkön kuluttajille tulevaa windfall kustannusta

toinen epätasa arvoinen arvostelu

eräät ekonomistit ovat esittäneet lääkkeeksi sitä että valtio ja kunnat ottavat rauhassa velkaa jota sitten vuosikymmenien aikana maksettaisiin takaisin

valmisteilla olevassa vammaispoliittisessa ohjelmassa otettaneen huomioon ykn yleissopimus

korkeammat arvosanat saadaan usein kiltteydellä hyvällä käyttäytymisellä auktoriteetin kunnioittamisella ja mukautumalla massaan

pahimmassa tapauksessa windfall vero nostaa sähkön hintaa ja sähkön käyttäjien kustannusrasitusta entisestään

nyt kun entistä laajempi vastuu jätteestä ollaan antamassa kunnille siis käytännössä kuntien jäteosakeyhtiöille suuri osa jätteestä päätyy kaatopaikoille tai sekajätteen polttolaitokseen

näin kunnat ja kuntapäättäjät joutuisivat itse vastaamaan palvelujen rahoittamisesta

miten ihmeessä tällaista esitetään kun ekonomistien tiedossa ei ole milloin talouskasvu alkaa kuinka voimakasta kasvu on kuinka pitkään kasvua riittää ja miten syvä seuraava taantuma on

arvoisa herra puhemies

kyseiset tytöille yleiset toimintapiirteet eivät perusopetuksen yläasteella enää liity oppimiseen mutta niillä saa silti korkeammat arvosanat

kunnat olisivat pakotettuja tarkemmin suunnittelemaan ja toteuttamaan talouttaan jotta asukkaita ärsyttäviltä veronkorotuksilta vältyttäisiin

en aivan ymmärrä tätä aloitetta

komitean tehtävänä on valvoa miten vammaisten oikeudet maailmassa toteutuvat

neljänneksi kuntaliitokset on tehtävä pakollisiksi harkiten muuten koko paras hanke jää kupruksi

jokaisen jäsenmaan on säännöllisesti annettava komitealle kertomus niistä toimista joilla ne ovat edistäneet vammaisten oikeuksien toteutumista omassa maassaan

arvostelua pitää kehittää neutraalimpaan suuntaan jossa tarkastellaan oikeaa asioiden oppimista

kolmanneksi tytöt kehittyvät myös fyysisesti nopeammin kuin pojat mutta varhainen koulumenestys määrää vahvasti tulevaisuuden opiskelumahdollisuudet

nyt niiden on tyytyminen kuntayhtiön tarjoamaan olemattomaan palvelukseen

vammaispoliittisen ohjelman lisäksi on siis tärkeätä että vammaisia koskeva lainsäädäntö ja toimintakäytännöt ovat linjassa yleissopimuksen kanssa

kaiken lisäksi valtion ja kuntien ylivelkaantuminen tapahtuu ajankohtana jolloin julkisen talouden menopaine on suurin siksi että suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle ja samanaikaisesti työvoima vähenee

jos biologinen ero tukee tyttöjä yhteiskunta hyväksyy eron tyttöjen hyväksi

neljänneksi oppilaitoksissa ja tulevaisuudessa myös korkeakouluissa valinta opiskelupaikoista tehdään osaksi koulumenestyksen perusteella vaikka pitäisi testata osaamista ja taitoja

onkin syytä kysyä koska hallitus tuo yleissopimuksen ratifioitavaksi

lisäkehuja ed

eun jätepuitedirektiivi olisi pitänyt kirjata suomen lakiin sellaisenaan ja valmistella paikallinen lainsäädäntö huolella ajan kanssa ja ympäristöä aidosti palvellen sekä yrittäjyyttä vahvistaen

arvoisa puhemies

yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista sisältää useita sellaisia kohtia joita suomessa ei ole täysin toteutettu

nyt tarvitaan hankkeita joilla poikien huonompaan koulumenestykseen kehitetään vaihtoehtoisia toimintamalleja

herra puhemies

toiminnallisuutta kokeilua luovuutta ja riskinottoa palkitsevia opetusmenetelmiä on kehitettävä

tällainen on vaatimus yhteisestä toimintaympäristöstä jossa jokainen voi osallistua toimintaan tasa arvoisesti kaikilla elämän osa alueilla

sitten pakkauksiin

tappiosta puhuttaessa tappiokin on ajoittain hyväksyttävä

pakkausten osalta täysi tuottajavastuu on selkeä eli nykyistä parempi asiantila

poikien opintomenestyksen arvioinnissa on otettava huomioon myös henkinen ja fyysinen kehitysviive tyttöihin nähden

ongelmana on se että toissijaisesti pakkauksissa annetaan etuajo oikeus kunnille eli jos tuottaja ei keräystä järjestä niin oikeus siirtyy kunnalle

olemme ajautumassa suureen koulutukselliseen epätasa arvoon jos sallimme nykyisen kehityksen jatkuvan

sen seurauksena olemme myös ajautumassa sosiaaliseen epätasa arvoon joka voi luonnehtia miesten syrjäytymisen työmarkkinoilla

sen pitäisi olla niin että kotitalouksilla on aina oikeus sopia myös pakkausten osalta paremmasta palvelusta suoraan ympäristöyritysten kanssa

yleissopimus sisältää paljon asioita joiden toteuttaminen edellyttää paitsi voimavaroja myös merkittäviä toimintakäytäntöjen muutoksia

nyt on korkea aika toteuttaa toimenpiteitä koulutuksellisen tasa arvon puolesta

pitäisikö hallituksen kiinnittää huomiota eläkelaitosten sijoitustoimintaan kun taantuma iskee näin raskaasti eläkkeiden rahoitukseen

arvoisa puhemies

johtopäätökseni hallituksen esityksestä jätelaiksi ovat seuraavat

ensiksi kansalaisten ääntä ei kuunnella

pitäisikö eläkevarat turvata nykyistä paremmin

kun nyt saamme ensimmäisiä tietoja talouden kohenemisesta on syytä kiinnittää huomiota taantuman syihin

onko syy rahoitusjärjestelmän ja rahoitusinnovaatioiden rakenteissa joiden osalta viranomaisten säätely ja valvonta pettivät

kolmanneksi eun jätedirektiiviin sisältyviä hyödyntämistavoitteita ei ole hallituksen lakiesityksessä

lakiesitys sisältää selkeitä keinoja joilla saavutetaan eun asettamat kierrätystavoitteet

neljänneksi kunnan jäteyhtiöiden asema tavoitella yritysten jätteitä vahvistuu

se vääristää merkittävästi kilpailua

suomelle on ollut onneksi että kuulumme yhteisen valuutan alueeseen